tämä ylivelkaantuminen on sallittu ja kreikalta on puuttunut vastuuntunto hoitaa maan asioita pitkällä tähtäimellä vastuullisesti

kyllä nyt tämä kreikan tie on tullut tiensä päähän ja sen takia on aivan välttämätöntä että kreikka laittaa oman taloutensa kuntoon toteuttaa ne kipeät leikkauksetkin joita tarvitaan budjettitasapainon saavuttamiseksi ja uskottavuuden parantamiseksi

tietenkin on niin että nyt euromaat ovat voi sanoa erittäin epämiellyttävän tehtävän edessä kun tämä rahoituspaketti pitää kasata

arvoisa puhemies

tässä aloitteessa ehdotetaan sähkön veron alentamista siten ettei arvonlisäveron nostosta aiheudu hinnankorotusta

pidämme kuitenkin tärkeänä että tämä veronkiristys ei koske jokaiselle välttämättömiä tarpeita kuten ruokaa lääkkeitä liikkumista ja lämpöä

vaikka kuuntelin hyvin tarkalla korvalla kaikki puheenvuorot mitä tässä käytettiin niin ei sieltä löytynyt aitoa vaihtoehtoa mikä olisi tämän rahoitusjärjestelyn vaihtoehto jonka turvin tämän kriisin paheneminen ja laajeneminen voitaisiin estää

siksi esitämme tässä aloitteessa sähkön ja nestemäisten polttoaineiden valmisteveron keventämistä arvonlisäveron kahden prosenttiyksikön kiristämistä vastaavalla määrällä

keskusta ei hyväksy kataisen hallituksen esitystä jolla kiristetään moottoribensiinin ja dieselöljyn verotusta eikä myöskään hallituksen esitystä turpeen verotuksen kiristämisestä eikä esitystä maatalouden energiaverojen palautuksen leikkaamisesta

myös panostukset lapsilisien ja kotihoidon tuen kehittämiseen ovat myönteisiä asioita

arvoisa puhemies

osa vasemmisto oppositiosta ei voi välttää tietenkään sitä kiusausta mikä tulee tehdä populismin kierroksia useita jotta oma kannatus maksimoitaisiin

tällä hallituksella on erittäin iso haaste uudistaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja nyt on loppusuoralle menossa tämä sata komitean työ jossa linjataan myöskin tulevien vuosien ja useamman hallituskauden mittaisesti minkälainen sosiaaliturvajärjestelmä meillä suomessa on

hakolan kanssa että oli hyvä että valiokunta kirjasi tämän vahvan kannanoton että tämä asia tarkastetaan ja selvitetään ja juuri silloin se pitää sisällään myös ne mahdolliset korvaavat ratkaisut tai kustannusten jaon ja se oli myöskin valiokunnan lähtökohta

tuntuu todella käsittämättömältä että hallitus on esittämässä näin epäoikeudenmukaista veropolitiikkaa kiristämällä nestemäisten polttonesteitten verotusta

mielestäni oli perusteltua ottaa hivenen lisäaikaa ja katsoa miten tämä hallituksen suunnittelema elvytyspaketti joka sisältää varmasti aktiivitoimenpiteitä koulutukseen ja työelämän valmiuksien kehittämiseen yhteensovitetaan tähän sata komitean työhön

lisätään maan sisällä todella voimakkaalla tavalla eriarvoistumista sillä erityisesti haja asutusalueitten pitkien etäisyyksien alueilla ihmiset joutuisivat maksamaan kohtuuttoman suuren osan verosta koska siellä kulkuneuvo ja oma auto on siis välttämättömyys

kun uusi hallitus aikanaan muodostetaan ja hallitusohjelma kirjataan niin se asia on sitten ikään kuin mennyt jos on voimassa oleva asetus eikä eduskunnan tai kenenkään täällä toimivan pidä lähteä kikkailemaan siitä että se ikään kuin menisi yli vaalien ja raukeaisi

keskusta on määritellyt muutamia tavoitteita joiden osalta pidämme tärkeänä että sata komitea pystyy ne ratkaisemaan ja tuomaan esille

viime vuosi osoitti sen että kun maailmalla ei ollut tuotteille riittävästi kysyntää niin suomalaiset yritykset erityisesti vientiyritykset joutuivat isoihin vaikeuksiin joutuivat vähentämään työntekijöitään

kyllä ryhtiä pitää löytyä tästä talosta että asianmukainen käsittely saadaan aikaan

pari kolme kuukautta aikaa varmasti riittää ja toivon että puhemiehistö pistää tässä oman arvovaltansa peliin että me saamme tämän käsiteltyä ja mieluummin juuri niin että se muutos saadaan aikaan

valiokunta kiinnitti siinä muutamiin kysymyksiin erityistä huomiota

siitä seurasi paitsi työttömyyden kasvua myös valtion verotulojen merkittävää alenemista joka näkyy sitten suomenkin velkamäärän lisääntymisenä

maatalouden energiaverojen palautuksen leikkaaminen on voisi sanoa näin kuin aikaisemman tuposopimuksen auki repimistä

tässä varmasti on perusteltua että lapsilisä kotihoidon tuki ja pienimmät vanhempainpäivärahat sidotaan jatkossa indeksiin jolloinka jälkeenjääneisyys pystytään estämään ja pitää lasta ainaisilta eu tasokorotus tuottaa ratkaisulta

jossain vaiheessa oli epäilyjä johtaako se siihen että paloviranomainen voi määrätä hyvinkin väljästi automaattisen sammutusjärjestelmän näihin laitoksiin

nyt jos täällä finanssimarkkinoilla tapahtuu lisää häiriötekijöitä niin on päivänselvä asia että se tulee heijastumaan talouskasvuun se tulee vaikuttamaan meidän yritysten tilanteeseen ja sitä kautta myöskin veronmaksajien tilanteeseen hyvin konkreettisella tavalla

ei millään muullakaan alalla puhuta siitä että tulotasoa alennettaisiin hallituksen toimesta mutta nyt tässä hallituksen esitys lähtee siitä että näin tehdään maatalouden osalta lisäämällä kustannuksia vaikka pitäisi toimia toisin yleisen raamisopimusajattelun hengessä ja parantaa maatalouden kannattavuutta ja toimintaedellytystä

mutta kyllä meillä syntyi se käsitys ja tiukka linjauskin että vain välttämättömissä tapauksissa tämä automaattinen sammutusjärjestelmä luodaan tai sitä edellytetään mikäli ei mitään muita keinoja ole turvallisuuden takaamiseksi ja tämä oli tärkeä kannanotto

tulevassa sote uudistuksessa minusta tämä aluesairaalaverkko olisi oivallinen lähtökohta näitten tuotantoalueitten muodostamiseen

on selvää että jos suomen maksaman rahan hinta nousee niin se tulee heijastumaan asuntolainojen korkoihin ja kukapa sen muu maksaa kuin nämä lainanottajat kotitaloudet tavalliset palkansaajat jotka ovat investoineet ja hankkineet koteja

säännönmukaisista palotarkastuksista luovutaan näissä onnettomuuksien ehkäisykysymyksissä ja siirrytään riskien arviointiin perustuvaan valvontaan joka on tietyllä tavalla mielekkäämpää ja perusteltua

riippuvuutta toimeentulotuesta pitää vähentää ja erittäin tärkeä tavoite on että työn vastaanottamiseen pitää aina kannustaa

oulaskankaan aluesairaalasta haluan sanoa sen että siellä on erinomainen henkilökunta asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla viihtyisät hyvät toimitilat

tässäkin mielessä suomen veronmaksajienkin etu on että tämä tilanne saataisiin vakautettua ja pidettyä hallinnassa elikkä pystyttäisiin rajaamaan tämä kriisi kreikkaan ja estämään tämän laajemmat vaikutukset

pieni muutoksia tuli tältä osin mutta tätä kehitystyötä pitää jatkaa että tämä tärkeä ja vapaaehtoinen palokuntatoiminta pystytään turvaamaan

niin paljon parempi ja oikeudenmukaisempi tämä keskustan esitys on että eivät täällä maakuntien ihmiset juuri viitsi kuunnella koska he sisimmässään painaisivat sitä nappia joka on keskustan lakialoitteitten lähtökohta

tässä on myöskin arvoisa puhemies käynyt hyvin selväksi että suomen pitää jatkossakin huolehtia siitä että meidän oma taloutemme on kunnossa myös pitkällä aikavälillä

myöskin elämäntilanteesta toiseen siirtymistä täytyy joustavoittaa

me toivomme täällä nyt sinulta kuitenkin kannanoton että ethän sinä voi olla hyväksymässä että esimerkiksi pohjois pohjanmaan vähävaraisia ihmisiä koskettavaa liikennepolttonesteen verotusta kiristettäisiin näin voimakkaalla tavalla

suomellakinhan on se uhka että meidän julkisen velan määrä on lisääntymässä tulevina vuosina ja on selvää että meidän pitää saada uskottava ohjelma jolla pystymme pysäyttämään tulevina aikoina tämän velkaantumiskehityksen ja huolehtimaan siitä että meillä kansantalouden kasvun edellytykset ovat kunnossa

tällä hetkellä kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen omaishoidon tuen perusteissa on aika paljon eroja mutta jos kela ryhtyy toteuttamaan tätä järjestelmää niin silloin päästään valtakunnallisesti yhteisiin kriteereihin

ja et kai sinä voi olla hyväksymässä turpeen verotuksen kiristämistä joka kohtelee oululaisia veronmaksajia melkein kovimmalla tavalla koska turve on oulussa niin tärkeä polttoaine

sosiaaliturvaan liittyvät viranomaispäätökset pitää tehdä myöskin viipymättä ja tämä työ tietenkin edellyttää järjestelmän kehittämistä ja riittäviä voimavaroja

haluatko sinä oululaisena päättäjänäkin täällä äänestää oman kotikunnan kotikaupungin vähävaraisten ihmisten verorasituksen lisäämisen puolesta

ja kun me tiedämme että sinun lähipiirissäsi perhepiirissäsi on maataloutta harrastavan ainakin aikaisemmin harrastaneen viljelijän lähtökohtaa niin kai sinä tuet tai te tuette meidän lähtökohtaamme siitä että myös maatalouden pitää saada edes lähes oikeudenmukainen kohtelu tältäkin hallitukselta vaikka ymmärrystä ei tietojen ja faktojen mukaan maataloudelle ole juurikaan ollut

mutta uskon että tällä hallituksella on valmiutta löytää ratkaisuja jotka vievät eteenpäin merkittävällä tavalla suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää siis kannustavampaan suuntaan perusturvaa vahvistavampaan suuntaan ja järjestelmää selkeyttävään suuntaan

niillä lyötiin polvilleen suomea tilanteessa jossa vedettiin kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen heikentämällä juuri tätä perusturvan ydintä

savotta on iso mutta luotan että hallitus onnistuu

tästä ensi vuoden budjetista pieni mutta tärkeä yksityiskohta liittyy veteraanien rahoitukseen veteraanien kuntoutusrahoitukseen

halutaan vahvistaa parantaa talouden kasvua luoda vahvaa näkymää tulevaisuuteen mutta myöskin tarttua kipeisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi tähän työuran pidentämiseen joka on aivan väistämätön asia tulevien vuosien aikana kuitenkin niin että luotamme tähän kolmikantaiseen valmistelujärjestelmään että siellä työmarkkinaosapuolet löytävät lääkkeet ja keinot koska silloin ne lääkkeet varmasti maistuvatkin kaikille parhaimmilta

tämän me haluamme kuulla ja olisi reilua koska olette vielä oulun vaalipiirin kansanedustaja yhteyshenkilö vaalipiirin johon nämä leikkaukset ja kiristykset kohdistuvat melkein maakunnista eniten että olisitte meidän yhteisrintamassamme torjumassa huonoja esityksiä ja kannattamassa hyviä esityksiä joita keskusta on tehnyt

herra puhemies

mutta pidän erittäin tärkeänä että hallitus ja ministeriö seuraavat sitä että veteraanit saavat jokavuotisen kuntoutuksen niin kuin on aikanaan lupaus ja sitoumus annettu veteraanijärjestöille

meistä muutama oli iltapäivällä finnveran hallintoneuvoston kokouksessa ja siellä asiantuntija esitteli yritysten rahoitustilanteita

ja sitten nämä muut vanhasen ideoiman kasvuohjelman elementit pitää totta kai toteuttaa ja saada tätä kautta suomen talouteen lisää vauhtia

sanoin että sisäisen turvallisuuden määrärahojen osalta uuden hallituksen on löydettävä ratkaisut miten tämä järkyttävä vaje pystytään kattamaan ja siihen tarvitaan kyllä monia keinoja

on ymmärrettävää että veteraanien ikääntyessä avokuntoutuksen osuus ja rooli kasvaa mutta joka tapauksessa on tärkeää että veteraanien toimeentulosta ja etuisuuksista huolehditaan

selkeä viesti oli että pienyrityksiltä puuttuu omaa pääomaa eli tarvitaan omapääomaehtoista rahoitusta jotta saataisiin aikaan investointeja ja kasvua

enemmän valtion roolia sääntelyä ja tiukempia pelisääntöjä ja sanktioita ja sitten kaikkia niitä toimia joilla suomen talouden kilpailukykyä lisätään

eli tämä finnveran arvio vastaa täysin keskustan arviota ja on sillä tavalla harmillista että kun tämä kasvurahastoidea on tullut puheenjohtaja sipilältä ja keskustalta niin siihen on periaatteellisesti sitten hallitus suhtautunut varauksellisesti ja osin kielteisestikin

keskustan puoluehallitus hyväksyi viime keväänä sisäisen turvallisuuden ohjelman

sotainvalidien haitta asterajojen alentaminen on varmasti paikallaan jotta myöskin kuntoutusta tältä osin kaikille sotainvalideille entistä laajemmin voitaisiin jatkossa kohdentaa a

siinä yksi keskeinen lähtökohta oli luoda suomeen kyläpoliisijärjestelmä lisäämään turvallisuudentunnetta erityisesti maaseutualueella ja on hieno asia että poliisiylijohtaja paatero on tarttunut tähän ideaan

muutoin olen sitä mieltä että tarvitaan poliisin piirissä työhyvinvointiselvitys koska niin paljon on tullut ristiriitaista tietoa siitä mikä on poliisien tilanne tosiasiassa

pääministeri vanhanen kyllä ansaitsee täyden tunnustuksen siitä että kaikki ne asiat mitkä asialistalle ovat tulleet on hoidettu moitteettomasti ja vastuullisesti

tämä on kylmä tosiasia

mutta tämäkin jää seuraavalle hallitukselle niin kuin monet muutkin asiat valitettavasti tältä nykyiseltä hallitukselta

tässä punnitaan ikään kuin niitä perusasetelmia myöskin tilanteeseen vuoden kuluttua kun silloin rakennetaan tulevien eduskuntavaalien jälkeen asetelmaa ketkä kantavat vastuuta myös aidosti suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta

tänne eduskuntaan on tullut useampia kansalaisaloitteita mutta nyt on käsittelyssä sellainen kansalaisaloite jota itsekin kannatan ja toivon että se johtaa myönteisiin tuloksiin

miksi kahdeksan vuoden aikana ei näitä veromuutoksia tehty joita keskusta nyt tässä esittää

arvoisa herra puhemies

sen takia että emme me halunneet korottaa kohtuuttomasti polttoaineveroja emme halunneet korottaa kohtuuttomasti turpeen veroa ja halusimme maataloudelle energiaverojen palautuksen tässä vastaus teille

mutta ne ovat nousseet sillä tavalla että asukas itse ei ole niihin juurikaan voinut vaikuttaa kiitos hallituksen

erityisesti tämän hallituksen energiaverojen korotukset kiinteistöverojen ala ja ylärajojen nostot arvonlisäveron korotukset ja monet muut tekijät ovat merkinneet sitä että asukkaitten kustannukset ovat nousseet ja asukas itse ei ole voinut vaikuttaa tähän kustannusten nousuun

ruoka on välttämättömyys meille kaikille ja sen takia on hyvä asia että myös eduskunnassa käsitellään ruokaa ja ruuantuotannon tulevaisuutta ja tätä laajaa ketjua

ja te haluatte maatalouden ajaa entistä vaikeampaan tilanteeseen tilanteessa jossa suomalaisen ruuan kysyntä on valtavan kova jos täältä talosta vain annetaan viesti viljelijöille että teillä on toimintaedellytyksiä

tässä mielessä tämä hallituksen linjaus tältäkin osin on ollut hivenen ongelmallinen

täällä selonteossa on kiinnitetty mielestäni aivan oikein huomiota siihen että koko elintarvikeketjun kilpailukykyä pitää kehittää

minä ymmärrän että te ette voi yksin ottaa vastuuta emmekä me sitä olla antamassakaan mutta teidän kauttanne tämä sanoma välittyy nyt että te olette väärällä tiellä

meillä ovat tällä hetkellä suomessa turvallisuus ja laatutekijät huippuluokkaa maailmanlaajuisesti ja sen takia näissä kasvavan kysynnän olosuhteissa maailmalla meillä on mahdollisuuksia myöskin vientimarkkinoilla menestyä mutta se edellyttää sitä että me menemme markkinoille pitkälle jalostetuilla tuotteilla ja haemme siellä markkinarakoa erikoisuuksilla ja pienillä tuotantomäärillä

te saitte kyllä vastauksen miksi emme tehneet tätä

emme tietenkään koska me haluamme puolustaa maakuntien suomea ja myös maataloutta ja kotimaista energiaa

mutta joka tapauksessa toivon että tämä kansalaisaloite etenee niin että ympäristöministeriö ottaa sen uudelleen valmisteltavaksi ja lähtökohdaksi otetaan kulutukseen perustuva energiatodistus

täällä on jo muissa puheenvuoroissa niin kuin selonteossakin todettu että tämä alkutuotannon kannattavuus on ratkaiseva tekijä koko ketjun kannalta

laskennallisen todistuksen laatimista pitäisi kehittää seuraavasti

pitäisi luopua energiamuotojen kertoimista todistus voisi perustua vastaavaan rakennukseen jolle on jo laadittu energiatodistus pitäisi hyödyntää mittaustekniikoita ja tehdä nykymuotoinen laskennallinen todistus

tämä nykyinen hallitus on pitänyt mielestäni hyvin ne lupaukset mitä hallitusohjelmaa tehtäessä linjattiin nimenomaan siltä osin mikä koskee tukipolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimia

eli näillä korjauksilla varmasti saadaan suomen oloihin paljon toimivampi järjestelmä kun tämä aloitteen sisältö viedään täydet ja varsinaiset puhevuorojen ostoa matikainen täytäntöön

hallitus on lisännyt merkittävällä tavalla rahoitusta maatalouden investointeihin joilla on pystytty kehittämään tilarakennetta ja sitä tehokkuutta ja tuotantoa mikä on ollut välttämättömyys

sen sijaan tämä kustannuskehitys ja markkinoilta saatava hinta eivät ole olleet tyydyttävällä tasolla ja siitä johtuu että maatalouden kannattavuudessa on ollut aikamoisia vaihteluita

nyt onkin jatkossa tehtävä monenlaisia toimia joilla markkinoitten toimivuuteen ja parempaan hintaan myöskin alkutuottajalle pystytään vaikuttamaan

tässä ministeri anttila on mielestäni toiminut aloitteellisella tavalla kaikkia niitä keinoja käyttäen mitä on käytettävissä hyvä näin

myöskin valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä on aina pieniä lisäpanostuksia löydetty tämän lähiruuan edistämiseen kaikella tavalla

pk yritysten pääsy markkinoille näihin myymälä ja logistiikkajärjestelmiin on yksi keskeinen haaste joka ei ole täysin kunnossa

sitten hankintalainsäädäntö on myöskin perin ongelmallinen siinä mielessä että on ollut vaikea asettaa niitä pisteytysjärjestelmän lähtökohtia sellaisiksi että nämä pienet toimittajat olisivat pärjänneet riittävällä tavalla kun hinta on kuitenkin niin merkittävä tekijä

täällä ovat monet kollegat kiinnittäneet huomiota yhteen erityiskysymykseen eli tähän lampaanlihan tuotantoon ja siinä erityisesti kotiteurastukseen siihen lainsäädäntöön mitä siihen liittyy

edustaja heikkilän puheenvuoro kyllä pakottaa huolestumaan ja kysymään että ei kai teillä ole tavoitteena sosialisoida kansallisomaisuutta siis kansalaisten omaisuutta jos puhutaan siitä että pitäisi luonnonvarojen hyödyntämistä alkaa rahastoimaan rahastoimaan muuta kuin valtion omaisuudesta tulevaa hyötyä

oli myönteistä kuulla ministeri anttilan kertomana aiemmin että tähän on tarkoitus paneutua ja pyrkiä löytämään ratkaisut joilla tällainen pienimuotoinen teurastustoiminta voisi toteutua

nyt tämä säädösten määritelmä että vähäisessä määrin voidaan teurastaa oli epämääräinen

se on toinen asia

tämä oli kyllä aika uskomaton idea ja toivon kyllä että perussuomalaiset irtaantuu tästä koska kyllähän se olisi yksityisen omistusoikeuden ja omaisuudensuojan kannalta aivan valtava avaus

uskon kyllä että edustaja heikkilä ei tätä tarkoittanut koska tämähän veisi pohjan länsimaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta joka perustuu vapauteen ja demokratiaan tasa arvoon ja omistusoikeuteen ennen kaikkea

kuitenkin lampaanlihalla tällaisella lähituotannon lihalla on aikamoisia markkinoita myös isojen kaupunkien potentiaalisessa asiakaskunnassa ja sen takia on tärkeää että tämä yksityiskohta saataisiin kuntoon

minä kannatan vahvasti luonnonvarojen hyödyntämistä ja toivon että saadaan tämä iso yhteinen linja myöskin käytännön toimiksi operatiivisiksi toimiksi jolloin saadaan työtä ja toimintaa ja työpaikkoja suomeen ja meidän luonnonvaramme hyödynnetään niin hyvin kuin mahdollista toki kestävyysperiaatteitten mukaisesti

oli myönteistä että näitten tarkastusmaksujen alentamiseksi löydettiin rahaa jolla nyt näitä tarkastusmaksuja alennetaan ja kohtuullistetaan